arvoisa rouva puhemies

vaikka varsinainen esitys tai kannatus tehdään seuraavassa käsittelyssä niin sanon jo tässä vaiheessa että tuen jatkossa myös pääedustaja gustafsson

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

esimerkiksi panostamalla liikuntaan me tuomme hyvinvointia nuorille ja ikääntyville tai rakentamalla uudenlaisia asuntorakennuksia me mahdollistamme sen että ikääntyvät pystyvät asumaan entistä pitempään kotona

kävin asian lähetekeskustelussa perusteellisesti läpi näkemykseni kelamaksun poistosta ja niistä ongelmista joita siinä on

jotta voimme pidentää työuria ja toisaalta vähentää työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien määrää on mielenterveyspalvelujen nopeaa saatavuutta tärkeää tehostaa

hallituksen esitys siitä että opiskelija voi opiskella ja suorittaa rajallisesti opintojaan sairauspäivärahakauden aikana on erittäin tervetullut parannus

arvoisa puhemies

nyt palautekeskustelussa oleva mietintö perustuu ministeri kataisen vaatimukseen poistaa työnantajilta kelamaksu

arvoisa herra puhemies

me tarvitsemme tulevaisuudessa entistä enemmän myös sosiaali ja terveydenhuollon henkilöstöä koska väki ikääntyy ja palveluiden tarve kasvaa

arvoisa puhemies

kuten täällä on todettu on hienoa että vanhuspalvelulaki viimein tulee eduskunnan käsittelyyn ja sitä kautta ikääntyvien ihmisten elämäntilanne kunnissa paranee

sen verran vielä tähän asiaan että nuorten ongelmat ovat herättäneet hyvin paljon keskustelua

tämä vaatimus oli myös perusteena työmarkkinaosapuolten sopimassa sosiaalitupossa

suurena riskinä on ollut että tämän seurauksena opiskelija eristäytyy ja syrjäytyy muusta opiskelijaelämästä tai hän lopettaa opinnot kokonaan kesken

perusteluna tähän on ollut se että nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet viimeisten vuosien aikana

on myös hienoa se että tämän lain yhteydessä laajennettiin tätä tukiverkkoa elikkä vahvistettiin sekä kotihoitoa että omaishoitoa kuten täällä on äskenkin ministerin suulla kuultu

mitenkä me pystymme nyt turvaamaan ja vahvistamaan jatkossa kuntien julkista omaa palvelutuotantoa siten että ihmiset saavat yhdenvertaisesti ja tasa arvoisesti palvelunsa eri puolilla suomea

hoitoonpääsyn pitkittyminen syventää mielenterveysongelmia ja vaikeuttaa elämäntilannetta päivä päivältä enemmän

se suhtautuu eri tahoihin hyvin ylimielisesti

jos opiskelija sairastuu esimerkiksi mielenterveysongelmiin kuten valitettavasti suurin osa heistä sairastuu masennukseen tai erilaisiin muihin vakaviin sairauksiin kuten syöpään sairausloma on ainoa mahdollisuus

todennäköisesti tämä suomalainen nobel keksijä joka on tässä yrityksessä tämän tuotteensa kehittänyt on opiskellut kuitenkin suomalaisessa yliopistossa ja saanut sieltä hyvät eväät ja opit tämän keksinnön kehittämiseen

nyt suurena kysymyksenä ja haasteena näen kuitenkin sen saavatko nämä kotona asuvat ikääntyvät ihmiset riittävästi palveluja mikä tukisi heidän toimintakykyään sekä sen miten jatkossa näiden ikääntyvien ihmisten palvelut pystytään varmistamaan

kun opiskelijoitten selvityksiä on kuunneltu siellä yhtenä erittäin harmillisena ongelmana ovat olleet nimenomaan taloudelliset ongelmat

hallitus on tähänkin asti osoittanut ettei se halua kuulla eikä nähdä mitä suomessa ja suomalaisille tapahtuu

on ymmärrettävä että mielenterveyshoitoon jonottaminen on eri asia kuin lonkkaleikkaus ja kaihijono jotka nekin voivat helposti vaieta ja lätkänekin voivat helposti vaikeuttaa ihmisten elämää olennaisesti

nyt hallitus on kuitenkin ylittänyt kaikki hyväksyttävät toimintatavat ja eri osapuolten kunnioittamisen kun se on yksipuolisesti päättänyt nostaa ihmisten eläkeikää

haluan nyt jälleen kerran muistuttaa kokoomuslaisia ja ed

sairaus voi tuolloin kestää pitkään mutta opiskelija voi ajoittain olla osittain työkuntoinen ja siten osallistua opintojen suorittamiseen vaikuttaa opintojen etenemiseen ja olla osallisena opiskelijayhteisössä

ukkolaa siitä että sosialidemokraatit antti kalliomäen johdolla käynnistivät sekä yliopisto että koko korkeakouluverkoston uudistamisen ja sitä työtä on nyt jatkettu tässä hallituksessa kokoomuslaisen ministerin voimin

nämä ihmiset jotka asuvat kotona ja joille viedään palveluja kotiin miten tämä kotihoitoon sekä omaishoitoon liittyvä resurssilisäys turvataan kunnissa

tästä syystä myös nämä asiat joista täällä on äsken käyty keskustelua tukisivat sitä miten me pystyisimme entistä paremmin tukemaan opiskelijoiden taloudellista tilannetta

ne saattavat lisätä päihteiden käyttöä ne voivat aiheuttaa suuria ongelmia koko perheelle ja lähiyhteisölle ja johtavat helposti myös työkyvyttömyyteen

tämä on erittäin tärkeä tuki

mitenkä tämä seurantajärjestelmä tullaan toteuttamaan jotta voidaan varmistaa se että se raha joka tarkoitetaan kotihoitoon tai omaishoitoon aidosti myös sinne suuntautuu

siinä mielessä ei voi sanoa sitä että sosialidemokraatit eivät olisi tehneet mitään vaan sosialidemokraatit käynnistivät tämän historiallinen yliopistouudistuksen

hallitus on yksinään ja itsepäisenä päätöksensä tehnyt ja nyt se haluaa työmarkkinajärjestöt päätöksensä toteuttajiksi

pahimmillaan ne ajavat ihmisen itsemurhaan

tämä tukee myös hänen kuntoutumistaan sekä tervehtymistään

pääministeri vanhanen sanoo että vaikeina aikoina hallituksen on näytettävä kaapin paikka osoitettava kuka johtaa maatamme

on vielä huomautettava etteivät hoitoonpääsyä koskevat säännökset sisällä konkreettista velvoitetta jonka perusteella hoitoonpääsyä voitaisiin seurata

onko tämä oikea tapa johtaa

taustalla on myös opiskelijahyvinvoinnin parantaminen oppilaitoksissa ythsn yliopisto opiskelijoiden ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon yhtenäistäminen ja kehittäminen sekä sairauspäivärahajärjestelmän parantaminen

ei itsevaltainen johtamistapa ole tätä päivää eikä suomalainen tapa johtaa kansaa

me kaikki tiedämme että olemalla osallisena ja vuorovaikutuksessa saadaan parhaita tuloksia ja ihmiset sitoutumaan yhteiseen tekemiseen ja yhteisiin tavoitteisiin

heidän tarvitsemaansa muuhun tarpeelliseen hoitoonpääsyä on vaikea arvioida koska valtaosalla ei ole hoitosuunnitelmia joiden toteutumista voitaisiin seurata

kyse on siis kokonaisuudesta joka parhaimmillaan parantaa opiskelijoiden hyvinvointia nopeuttaa opintoaikojen suorittamista ja työelämään siirtymistä

näinä vaikeina aikoina jos milloin tarvitaan hyvää ja vahvaa vuorovaikutusta tarvitaan vahvaa sitoutumista ja sitouttamista yhteiseen tekemiseen ja tavoitteisiin

arvoisa puhemies

on välttämätöntä että sosiaali ja terveydenhuollon rajapinnalle järjestyvät palvelut kuten juuri mielenterveys ja päihdepalvelut saataisiin maassamme kuntoon

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

tämäkin on erittäin tärkeä ja hyvä parannus sillä kun lapsi on vielä heikommassa kunnossa eikä pysty olemaan päivähoidossa tai koulussa kuin lyhyitä jaksoja vanhemmilla on paremmat mahdollisuudet myös taloudellisesti olla kotona hoitamassa lastaan

hallituksen yksi suurimpia hallitusohjelmatavoitteita on ollut sosiaaliturvauudistus joka sinällään vaatii lähivuosina vähintään miljardin euron panostukset jotta saataisiin todellisia panostuksia sosiaaliturvassa

aamulla ajattelin että tämä on riemuvoitto oppositiolle työmarkkinajärjestöille ja kaikille niille kansalaisille jotka ovat allekirjoittaneet adressin ja puolustaneet eläkeiän nostamisen peruuttamista

tällä tuetaan ennen kaikkea lapsen kuntoutumista kun hän voi terveydentilansa sekä voimiensa mukaisesti palata asteittain takaisin normaaliin arkeen päivähoidossa tai koulussa

nyt hallitus toimii kuitenkin toiseen suuntaan

se heikentää sairaana olevien ihmisten toimeentuloa heikentää heidän terveyttään ja hyvinvointiaan ja kuten täällä ministeri lindström totesi niin hallituksen pitäisi panostaa todella voimakkaasti työhyvinvointiin ja työkyvyn parantamiseen koska se tuo todellista yhteiskunnallista säästöä

nyt täytyy myöntää että äsken ensimmäistä kertaa sain henkilökohtaisesti ainakin selkeän vastauksen siihen mikä on hallituksen linja

sosiaaliturvan osalta kaikki on auki mutta hallitus näyttää tämän päivän tämän rahan työ käyttää tämän rahan työnantajien kelamaksujen poistoon

isällä olisi vastaavasti kuin äidillä nykyisin oikeus vanhempainrahaan jos hän on samaan aikaan ansiotyössä tai opiskelee päätoimisesti ja saa opintorahaa

arvoisa herra puhemies

en valitettavasti ole pystynyt olemaan läsnä täällä kuuntelemassa edustajien puheenvuoroja mutta niistä hetkistä kun olen pystynyt olemaan täällä täytyy sanoa että on mennyt hyvin henkilökohtaisiinkin tuntemuksiin tämä miten me suhtaudumme eläimiin ja mikä on ihmisen ja eläimen suhde sinällään

eri sosiaaliturvaetuuksien sitominen indeksiin on varmasti kaikkien mielestä oikea esitys

työskentely ja opiskeluajalta vanhempainraha maksettaisiin vähimmäismääräisenä

tästä syystä meidän olisi myös kysyttävä ei ainoastaan sitä mitä tämä tarkoittaa sairaille ihmisille vaan sitä mitä se tarkoittaa myös jos sairaanhoitaja lääkäri tai lastentarhanopettaja tulisi sairaana töihin

se on lähtökohtaisesti oikea ja oikeudenmukainen varsinkin sen jälkeen kun hallitus on nostanut sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuja jo useaan kertaan viimeisen kolmen vuoden aikana sekä sitonut ne myös indeksiin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kyse ei ole vain turkiseläimistä tai muusta vaan yleensäkin siitä mikä on meidän näkemyksemme eläimistä

kun meille sosialidemokraateille asetettiin kysymys tästä henkilöstömitoituksen muotoilusta missä vaiheessa oikeuskansleri tai oikeastaan ministeriö on ottanut siihen kantaa niin täällä tulee vastaus ministeri maria guzenina richardsonilta

mitä lisäkustannuksia se toisi jos työyhteisössä ihmiset sairastuisivat ja mitä se merkitsisi myös potilasturvallisuudelle jos lääkäri tai sairaanhoitaja tulisi sairaana töihin ensihoitoon tai muualle

ei voi olla että yksi sopijapuoli eli hallitus voi omavaltaisesti tehdä yhteisesti sovittuihin linjauksiin muutoksia ja muut katsoisivat vain vierestä

hallitus ei ole luopunut tästä periaatteestaan kuitenkaan

joka tapauksessa henkilökohtaisesti näen sen että riippumatta eläimestä meidän tulee kohdella kaikkia eläimiä hyvin kaikissa eri olosuhteissa puhumme me sitten turkiseläimistä puhumme me sitten koirasta puhumme me sitten hevosesta naudasta kanoista broilereista

asiakasmaksukatto on edelleen aivan liian korkea ja se on yhä vaiti ja se vaikeuttaa kaikkein eniten pienituloisten ja ennen kaikkea pelkkää kansaneläkettä saavien tai sen yhteydessä työeläkettä saavien ihmisten elämää jotka myös sairastavat paljon

hän sanoo että oikeuskanslerinvirasto hyväksyi muotoilun ennen esityksen eduskuntaan tuontia elikkä tämä on käsitelty ennen kuin se on eduskunnan käsittelyyn tullut

tämän takia meillä on olemassa toimialoja joissa tämä sairauspäivärahan leikkaus ei yksinkertaisesti onnistu emmekä me voi tämän takia riskeerata muun muassa potilasturvallisuutta

arvoisa herra puhemies

miten me voimme enää luottaa sosiaalitupon olemassaoloon kun hallituksen puheet ja toimet ovat täysin ristiriitaisia

kun meidän elinkeinonamme on monessa mielessä eri tavalla erilaisia eläimiä niin olen miettinyt itse tätä mitenkä suhteutan esimerkiksi turkiseläimet eri lailla kuin nautaeläimet joita kuitenkin ihminen myös näissä olosuhteissa käyttää näitä eläimiä hyväkseen

totta kai valmistelu on yritetty tehdä parhaalla mahdollisella tavalla ja tässä yhteydessä on ollut erilaisia näkökantoja mutta nyt asiassa mennään eteenpäin

tästä syystä olisi ollut ehdottoman tärkeää että hallitus olisi myös tuonut nykyistä matalamman sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksukaton ja sitä kautta tukenut näitten ihmisten terveyden ja sairaudenhoitoa

edustaja rehula totesi että tämä laki olisi sosialidemokraattien vaalikikka tämän syksyn vaaleihin

arvoisa puhemies

asia josta me emme ole kuitenkaan hallituksen kanssa samaa mieltä on opintotuen sitominen indeksiin aivan kuten äsken siitä keskustelua jo käytiin

kuten hän ei vielä tee niin tiedätte poliisi raja ja tulli yhteistyö on ollut erittäin hyvää kaakkois suomessa mutta se yhteistyö ei riitä ellemme me pysty vahvistamaan rajaturvallisuutta ja vahvistamaan resursseja näillä eri toimialoilla

sosiaalitupon keskeinen osa oli työnantajien kelamaksun poisto

nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys sisältää toisaalta säännökset palvelutarpeen arvioinnista ja palvelusuunnitelman laatimisesta sekä toisaalta henkilökohtaisen avun järjestämisestä

sosiaali ja terveysvaliokunta käsitteli myös opintotukiasiaa tämän asian yhteydessä koska se on ainut sosiaaliturvaetuus joka nyt jää indeksiin sitomisen ulkopuolelle

hämmästystä herättää miksi kela maksun poiston ensimmäinen vaihe on valmisteltu tällä kiireellä

kysyisin ministeriltä

millä tavalla ollaan vastaamassa niihin haasteisiin joita kaakkois suomen rajalla olevat toimenpiteet vaativat

se että opintotuki jätetään indeksisuojan ulkopuolelle on täysin epäloogista ja epäoikeudenmukaista

on hienoa että käsittelyssä oleva lakiesitys tuo pitkään odotettua parannusta vaikeavammaisten ihmisten ihmisoikeuksien toteuttamiseen tasavertaiseen osallistumiseen yhteiskunnassa ja tasa arvoiseen elämään muiden ihmisten kanssa

mihin kiireellisiin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä vanhusten laadukkaat palvelut ja heidän perusoikeutensa turvaavan lain säätämiseksi ja lain toteutumisen takaavien riittävien resurssien turvaamiseksi

toisin sanoen opiskelijat saavat sinnitellä entisillä tuillaan vaikka elinkustannukset nousevat etenkin energiaveron korotuksen nostaessa asumisen ruuan ja liikkumisen hintaa

joka tapauksessa en voi sitten kuitenkaan hyväksyä sentyyppistä ajattelua ainakaan tässä vaiheessa että jonkun eläinlajin pistäisin sivuun esimerkiksi meidän taloudestamme sillä perusteella että se on joku eläin

tässä yhteydessä peruspalveluministeri risikko lupautui valmistelemaan vanhuspalvelulain ja sillä polulla tässä yhteydessä ollaan

sekä hallituksen esityksen tavoite että valiokunnan mietintö ovat mielestäni hyviä ja uudistukselta voidaan odottaa paljon

opintotuesta käytiin äsken keskustelua minkä takia en siihen nyt puutu sen enempää mutta haluan todeta vielä sen että on jotenkin epäoikeudenmukainen se menettelytapa jolla hallitus tätä indeksiasiaakin valmisteli sillä hallitus yhdessä opiskelijaliikkeen kanssa ensin suunnitteli kokonaispakettia opintojen vauhdittamiseksi mutta toteutti ainoastaan opintotuen ehtojen tiukentamisen ja samalla realistisesti heikensi opintotuen tasoa

kelamaksun poisto helpottaa yritysten ja kuntatyönantajien tilannetta ja työvoimakustannukset alenevat

mutta näen sen että riippumatta siitä että on se sitten nautaeläin tai turkiseläin niin jokaista eläintä täytyy kohdella yhdenmukaisesti ja laadukkaasti ja näillä eläimillä pitää myös olla oikeat perusoikeudet

toivottavaa on että lain vaikea tulkinta ja soveltaminen eivät vaikuta palvelujen saantiin ja ylläpidä edelleen eriarvoisuutta saada henkilökohtaista apua ja henkilökohtaista avustajaa

elikkä kun me kohtelemme heitä myös kuten heidän arvokkuuteensa kuuluu niin haluan uskoa siihen että eläimellä voi olla myös hyvä elämä ja me voimme sen heille tarjota

haluan myös itse kiittää ministeri henrikssonia tästä erittäin hyvästä lakiesityksestä

voidaan kysyä onko tämä sitten sitä vaalikikkailua vai ei

toinen kysymys jonka haluaisin asettaa keskustalaisille

se oli se että kun tämä isyyden tunnustaminen sekä yhteishuollosta sopiminen on nyt mahdollista tehdä äitiysneuvolakäyntien yhteydessä niin tämä tulee tietenkin vaatimaan meidän kätilöiltä ja meidän terveydenhuollon ihmisiltä osaamisen lisäämistä ja nimenomaan sosiaalityöhön liittyvää osaamista

me tiedämme että tällä ei ainakaan paranneta vammaisten asemaa

kun olette käyneet vahvaa keskustelua siitä onko tämä henkilöstömitoitus mahdollisesti oikein muotoiltu tähän kysyisin teiltä

mutta olen ollut erittäin tyytyväinen tähän kansalaisaloitteeseen sen takia että tämä on nostanut koko tämän keskustelun ihan toiselle tasolle

arvoisa puhemies

raha olisi ollut syytä tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa käyttää täsmällisemmin yritysten tukemiseen kuntien valtionosuuksiin ja kansalaisten kulutuskysynnän vahvistamiseen vaikkapa pienimpiä sosiaalietuuksia korottamalla

arvoisa puhemies

toivon että kun me saamme eläinsuojelulain tänne eduskuntaan niin me pystyisimme muistamaan tämän keskustelun että me turvaamme kaikille eläimille hyvät elinolosuhteet ja vaadimme sen että riippumatta siitä missä tämä eläin asuu kuka on hänen emäntänsä isäntänsä ja huolehtijansa niin tämän velvollisuus on turvata ja tarjota tälle kyseiselle eläimelle hyvä laadukas elämä